turvapaikanhakijoissa on korkeasti koulutettuja mutta myös luku ja kirjoitustaidottomia ihmisiä niin lapsia kuin aikuisiakin

mutta on kuitenkin pakko olla tyytymätön ja pettynyt siihen että jälleen kerran käytiin pienituloisten naisten erityisesti julkisen sektorin naisten kukkarolla

samalla linjalla olivat kaikki kulttuurijärjestöt myös suomen journalistiliitto on antanut tämäntyyppisen lausunnon samoin opettajien työttömyyskassa yleinen työttömyyskassa ja niin edelleen näitä tahoja on hyvin paljon

tässä leikataan kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta juuri niiltä joista köyhyystutkijat ovat olleet pitkään huolestuneita

koulut tarvitsevat riittävästi voimavaroja siihen että esimerkiksi luokkakoot voivat olla riittävän pieniä oppilaiden erityisten tarpeiden huomioimiseen

on hyvin vaikea hyväksyä sitä että maksajiksi joutuvat kerta toisensa jälkeen julkisen sektorin pienipalkkaiset naiset

mutta missä ovat hallituksen arviot päätösten yhteisvaikutuksista missä ovat laskelmat siitä etteivät päätökset vie miltään ihmisryhmältä liikaa varmistus siitä ettei ketään jätetä heitteille

kiitän ministeri mäntylää sen sijaan hyvin asiallisesta vastauksesta samoin työministeri lindströmiä

yhteiskuntasopimusta ei toki kirjoittanut hallitus mutta hallitus on kuitenkin vastuussa kokonaisuudesta siitä että meillä tehdään päätöksiä jotka kohtelevat ihmisiä tasavertaisesti ja muodostavat oikeudenmukaisen hyväksyttävän kokonaisuuden jolla myös parannetaan tasa arvoa

opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta siihen että osaavat kohdata eri kulttuureista ja uskonnoista tulevat oppilaat

olin hyvin iloinen kuullessani että olette lukeneet meidän vastalauseemme ja siihen sisältyvät lausumaehdotukset

hallituksen omat aikaisemmat päätökset ovat jo iskeneet kaikkein pahiten pienituloisiin naisiin muun muassa päivähoito oikeuden leikkaus ja terveysmaksujen korotukset

kouluissa pitäisi olla riittävästi voimavaroja siihen että voimme pitää luokkakoot riittävän pieninä ja tarpeen vaatiessa tarjota oppilaille pienryhmäopetusta

yhtäältä kerätä varoja siihen että voitaisiin paikata kriisin seurauksena syntynyttä julkista alijäämää ja toisaalta lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä ja vakautta nimenomaan siitä näkökulmasta miten voitaisiin myös vakautua mahdollisesti tuleviin kriiseihin

siksi kysyn

onkin hyvin huolestuttavaa se että perusopetuksen määrärahoja on leikattu ja ollaan leikkaamassa ja toivoisin että hallitus voisi huomioida kasvavan tarpeen suomalaisissa kouluissa sille että voisimme ottaa huomioon myös eri kulttuureista tulevat oppilaat ja heidän tarpeensa eriytettyyn opetukseen

muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto samoin kuin euroopan komissio ovat sitä kannattaneet mutta komissio on ilmaissut epäilyksensä siitä että voitaisiin ottaa käyttöön minkäänlaista rahamarkkinaveroa

kuunnelkaa myös köyhyystutkijoita ja pyytäkää laskelmat välttääksenne syventämästä köyhyyttä kasvattamasta tuloeroja ja sukupuolten välistä eriarvoisuutta

tässä superin selvityksessä ilmeni tosiaan paitsi se että vanhusten kotihoitoa tekevät hoitajat ovat huolissaan omasta jaksamisestaan niin myös se että he ovat huolissaan hoidettaviensa vanhusten turvallisuudesta siitä syystä että kiire estää kunnollisen hoivan ja hoidon antamisen

näitä lukuja ei voida pitää mitenkään vähämerkityksisinä ja onkin tärkeää että nämä määrärahat joita nuorten työllistymiseen tai syrjäytymisen ehkäisemiseen nyt suunnataan käytetään oikein

kuinka realistisena pidätte suomen mahdollisuuksia edistää näissä eun välisissä neuvotteluissa tätä rahamarkkinaveroa jonka suhteen euroopan komissio on jo ilmaissut kielteisen kantansa

kelan suoriutuminen tehtävistään on tietysti kansalaisen oikeusturvan toteutumisen kannalta erittäin tärkeä asia ja sikäli on erittäin perusteltua se että kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus tulee vuosittain sosiaali ja terveysvaliokuntaan

eräs asia johon näitä rahoja on tarkoitus suunnata on ammatillisen koulutuksen ammattistartin ja ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikat mikä on juuri oikeaa ajattelua tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

asumistuen leikkausten lääke ja matkakorvausten leikkausten asiakasmaksujen korotuksen ja hoitajamitoituksen heikennyksen luomien kohtuuttomien yhteisvaikutusten ja eläkkeensaajien epäreilun verokohtelun vuoksi eduskunta toteaa että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta

kysymys siitä miten me pystymme varmistamaan potilasturvallisuuden asiakasturvallisuuden sote palveluissa on hyvin keskeinen myös tässä sote uudistuksessa

huolta herättääkin kovasti se kun hallitus tuntuu nyt asettavan etusijalle sen miten voidaan lisätä valinnanvapautta ja kilpailua eikä sitä miten voidaan turvata se että hyvinvointi ja terveyserot kapenevat

esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on edelleen huutava pula toisen asteen ammatillisista paikoista vaikka tämän hallituksen aikana näitä paikkoja on merkittävästi lisätty

siksi se että tämä laki parantaa lapsiperheiden oikeutta saada kotipalvelua ja että apua saadakseen ei enää edellytetä lastensuojelun asiakkuutta on hyvä edistysaskel

kiitos

nyt kuitenkin täytyy ottaa huomioon se että nuorten ikäluokat ovat kasvamassa ja vielä muutaman seuraavan vuoden aikana ammatillisen koulutuksen lisäpaikkojen tarve tulee kasvamaan

ja nyt viimeisimmän tiedon tai huhun mukaan hallitus on siirtämässä valviran valvontatehtävää sosiaali ja terveysministeriöstä elikkä tästä asiantuntijaministeriöstä pois vmn alaisuuteen ja tästä on tullut paljon yhteydenottoja ja kysymyksiä että minkälainen heikkeneminen tästä seuraa sille että voisimme turvata potilasturvallisuuden

sipilän hallitusohjelmaa on kritisoitu siitä että siitä puuttuu monia sellaisia tasa arvotavoitteita joita perinteisesti on edistetty tämmöisissä kolmikantaisissa pöydissä esimerkiksi samapalkkaisuustavoite tasa arvosuunnitelma ja niin edelleen

siksi on välttämätöntä että lain toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan ja henkilöstöä kuullaan siellä missä tämän lain säädöksiä toteutetaan käytännössä aivan kuten ministeri huovinen lupasi

vaikuttaa ikään kuin siltä että toimintakertomukselle on muotoutunut tietyn tyyppinen sisällysluettelo josta pidetään kiinni huolimatta siitä minkä tyyppisiä suuriakin ratkaisuja suhteessa sosiaalipolitiikkaan nyt vaikkapa tehdään

edustaja sarkomaa toi esille sen tosiasian että eläkkeellä olevien naisten köyhyys on yleisempää kuin eläkkeellä olevien miesten köyhyys

voisiko ministeri rehula vastata tähän kysymykseen

mutta mennäkseni tähän valiokunnan lausuntoon se mistä paljon keskustelimme oli nimenomaan tämän muutoksenhakulautakunnan tilanne ja sen riittämättömät voimavarat

tänään saimme kuulla stmn tasa arvoseminaarissa että hallitus ei ole tekemässä sukupuolivaikutusten arviointia budjettiin josta se antaa esityksen tällä viikolla

nuorten etsivää työtä on suomessa ollut pitkään mutta tämän hallituksen aikana on kohdistettu rahaa erityisesti nuorten konkreettiseen etsimiseen kaduilta tai näiden nuorten etsimiseen jotka eivät ole missään tilastoidussa elämäntilanteessa esimerkiksi opiskelemassa tai töissä tai suorittamassa asevelvollisuutta tai esimerkiksi vanhempainvapaalla

vaikuttaa siltä että lautakuntaa pitäisi ainakin väliaikaisesti rahoittaa huomattavasti paremmin kuin sitä rahoitetaan jotta saataisiin purettua se vuosikausien suma joka siellä lautakunnassa on ja päästäisiin ikään kuin normaalitilanteeseen

olisin kysynyt ministeri mäntylältä

miten te suhtaudutte siihen että hallitus nyt mitä ilmeisimmin edelleen syventää eläkkeellä olevien naisten köyhyyttä niillä toimenpiteillä jotka budjetissa kohdistuvat nimenomaan naisiin ja erityisesti eläkkeensaajiin

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero viisi risteydyttyään

mutta yhtä tärkeää on se että kiinnitetään huomiota siihen mistä tällainen suma sitten johtuu mistä johtuu se että kelan päätöksistä tehdään niin paljon valituksia ja ihan niin kuin valiokunnan lausunnossa todetaan on kiinnitettävä nykyistä parempaa huomiota siihen että ratkaisut on riittävästi perusteltu

isto joka näki kun eivät puhemiesten ehdotukset kuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista sekä yhdeksän pois

meillähän sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli tosiaan se ongelma että kun sellaista esitystä meille valiokuntaan ei tuotu että olisi nimenomaisesti tätä esitetty niin meillä tietenkään ei ollut siihen rahojakaan pistää

tiedustelun verotoimisto

osa poromiesten ehdotukset kahtakymmentä kaksikymmentäyksi kaksi kolme neljä viisi kuusi seitsemän r neljä yhdeksän

etsivä työ on osoittautunut jopa niin suureksi menestykseksi että niille työpajoille joissa tätä etsivä työpari toimintaa on nuoret jopa soittavat ja kertovat olevansa näitä kadonneita nuoria joilla mitään opiskelupaikkaa tai työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa ei ole ja pyytävät päästä työpajoille

voidaan kysyä myöskin sitä onko lainsäädäntö kansalaisen kannalta riittävän selkeä tuottaako lainsäädännön monimutkaisuus myös valituksia

eilen tosiaan käytiin verovälttelystä tärkeä keskustelu ja siinä yhteydessä tuli esille myös se miten kohtalokasta kehitysmaille veroparatiisitalous on

sitten palautuu valtiolle

tämä on jo osoitus siitä että todellakin meidän palvelurakenteessamme on aukkoja ja ammatillisen koulutuksen paikkoja on aivan liian vähän

mutta joka tapauksessa hintalappu ei ole kovin iso jos ottaa tosiaan huomioon sen että tämän tyyppinen uudistus kuitenkin toisi mahdollisuuden työttömille päästä ulos siitä työttömyydestä ja ulos köyhyydestä ja parantaa omaa elämänlaatuaan ja elintasoaan ja mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sillä tavalla että voisi edes osa aikaisesti tehdä työtä ja sitten sillä tavalla pitää yllä työkykyään

suomi on pärjännyt pisa tutkimuksissa aina loistavasti ja yhdeksi syyksi siihen on arveltu sitä että meillä oppilaiden ja koulujen väliset oppimiserot ovat hyvin pienet

tämä summa vastaa yhdeksänkertaisesti kehitysavun kokonaismäärää mikä on aika kuvaavaa ja tuo esille tämän ongelman vakavuuden

arvoisa puhemies

arviointineuvosto ei tosiaan suositellut lyhyen aikavälin leikkauksia varsinkaan tämmöisiä juustohöyläleikkauksia jotka voisivat vain pahentaa työttömyyttä ja lyödä kasvua päähän niin kuin edustaja pekkarinen sanoi

nyt kuitenkin viime vuosina on tullut hälyttäviä tutkimustuloksia jotka osoittavat että myös suomessa koulujen ja alueiden väliset oppimiserot ovat alkaneet kasvaa

suomessa veroparatiisitaloutta ovat tutkineet muun muassa kansalaisjärjestöt finnwatch ja kepa ja niiden rahoitusta hallitus on leikannut merkittävästi näiden kehitysyhteistyömäärärahaleikkausten yhteydessä

mutta sen sijaan arviointineuvosto oli kyllä huolestunut siitä että suomessa ei ole saatu riittävästi vauhtia näihin rakenteellisiin uudistuksiin ja katsoi että niitä pitäisi vauhdittaa

voi arvella että suomi ei jatkossa enää pisa tutkimuksissa hyvin menesty ellei tähän erittäin huolestuttavaan kehitykseen suomessa puututa

kuten täällä on tuotu esille olisi erittäin suotavaa jos tätä lakia joka koskee nyt vaan näitä vapaaehtoisia palomiehiä ja pelastustehtäviin osallistuvia voitaisiin sitten katsella ikään kuin tämmöisenä pilottina ja todeta että tämän tyyppinen lainsäädäntö kannattaa että se aktivoi ihmisiä osallistumaan yhteiskuntaan

pääministeri sipilä on lupaillut että hallitus voisi tämän kevään aikana tarkastella uudestaan niitä määrärahoja joita hallitus käyttää harmaan talouden ja verovälttelyn kuriin laittamiseen

eli kysynkin onko hallituksessa keskusteltu siitä miten saataisiin nyt vauhtia näihin talouden kannalta positiivisiin rakenteellisiin uudistuksiin otetaan nyt vaikka metropolihanke

on erittäin tärkeää että tässä lisätalousarviossa suunnataan määrärahoja nimenomaan työpajoille koska mitään mieltähän ei olisi siinä että satsattaisiin sinänsä tähän hyvin menestyksekkääseen etsivään työparityöhön lisämäärärahoja mutta sitten ei annettaisi näille nuorille jotka tällä tavalla on tavoitettu mitään jatkopalveluita

ministeri gustafsson onkin tuonut esille hyvin ansiokkaasti sen että esimerkiksi alhaisen koulutuksen periytyvyys on huolestuttava asia johon suomessa pitäisi voimakkaasti puuttua

työttömyyden vähentämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi on tärkeää toimia siten että työnteko olisi aina kannattavaa

voisiko tässä yhteydessä tarkastella myös finnwatchin ja kepan määrärahoja koska ne käyvät tärkeää taistelua tätä veroparatiisitaloutta vastaan omalla tavallaan

pääkaupunkiseutu on suomen talouden veturi ja se mitä tapahtuu täällä vaikuttaa suoraan esimerkiksi siihen kuinka paljon meillä on asuntotuotantoa kuinka paljon ihmiset joutuvat maksamaan vuokraa ja onko meillä työntekijöitä pääkaupunkiseudulla

ja sitten laajennettaisiin se koskemaan vaikka nyt ensivaiheessa kaikkia vapaaehtoistyötä tekeviä mutta kaikkein mieluiten tietysti kaikkia työttömiä

tiedättekö siellä hallituksessa että tällainen linja tulee tarkoittamaan sitä että suomessa heikennetään ihmisoikeuksia perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta muun muassa sitä miten suomi on

stubbin hallitusohjelmaan on linjattu se että hallitus tulee vielä tällä kaudella parantamaan itsensä työllistävien ja pienyrittäjien asemaa kolmikantaisesti

ollaanko esimerkiksi tekemässä tällä hallituskaudella sellaista selvitystä jossa tutkittaisiin ne eri syyt jotka johtavat siihen mistä oppimiserot johtuvat ja miten politiikan eri alueilla voitaisiin näihin oppimiseroihin tarttua

se mikä tässä vähän loukkaa tämmöistä oikeustajua on nimenomaan se että työttömyysturvalain kautta pyritään ratkaisemaan sitä ongelmaa että kaikkialla maassa ei ole riittävästi vapaaehtoisia osallistumaan palo ja pelastustehtäviin

koska nimenomaan työpajat ovat osoittautuneet kaikkein parhaaksi tavaksi kartoittaa nuoren tilanne ja sitten suunnitella hänelle mielekäs jatko on erittäin hyvä että hallitus tässä lisätalousarviossa suuntaa rahoja myös työpajoille

viime kaudellahan tehtiin sivistysvaliokunnassa esimerkiksi selvitys siitä millä eri keinoilla voidaan vähentää nuorten syrjäytymistä ja monet niistä keinoista joita valiokunta esitti pistettiin viime kaudella täytäntöön

mutta on tärkeää että pienemmätkään isot asiat eivät unohdu ja näihin asioihin kuuluu nimenomaan se että parannetaan kaikkien työelämän väliinputoajien asemaa parannetaan työttömyysturvaa ja eläketurvaa siten että työn tekeminen on aina kannattavaa ja siihen uskaltaa aina ryhtyä

ilahduttavia asioita tässä esityksessä tosiaan ovat esimerkiksi omaishoitajien määrärahat samoin kuin sanaston lainakorvaukset

mitä tulee tähän terrafamen edelleenrahoittamiseen niin täytyy sanoa että jos melkein mihin tahansa kainuussa suunnattaisiin nuo samat määrärahat niin saataisiin enemmän työpaikkoja kuin pumppaamalla talvivaaran likakaivoon

itse näen kuitenkin semmoisia positiivisia piirteitä tässä laissa että sen voi todella nähdä pilottina ja toivon todella että tulevat päättäjät täällä sitten katsovat tämän lain seurauksia ja vetävät niistä sitten sen johtopäätöksen että se kannattaa antaa mahdollisuutena kaikille työttömille

arvoisa puhemies

mutta täytyy kysyä hallitukselta kuitenkin

lopuksi haluaisin sanoa ihan pari lausetta yliopistojen rahoituksesta

oletteko unohtaneet lapset ja nuoret

sote uudistusta valmisteltaessa on pidettävä mielessä sen perimmäinen tarkoitus

kun yliopistolaki hyväksyttiin tässä talossa niin se hyväksyttiin nimenomaan sillä puheella että yliopistoille ei tule mitään sellaisia tehtäviä joista aiheutuneita kuluja niille ei korvattaisi

varhaiskasvatuslain päivitystä on odotettu tässä valtakunnassa hyvin pitkään ja olen hyvin murheissani jos tämän varhaiskasvatuslain suhteen ei edelleenkään päästä eteenpäin

miten hallitus voi olla tässä tilanteessa aloitteellinen jotta kolmikantaneuvottelut myös itsensä työllistävien ja pienyrittäjien aseman parantamisesta saadaan käynnistettyä

on vaikea löytää vastaavaa ympäristökatastrofia vastaavaa konkurssia vastaavaa likakaivoa ja turhaa hanketta kun vertaa tähän talvivaaraan

näille vanhoille rosamundoille tiedoksi että edustaja tynkkynen ei suinkaan sanonut että vihreät kannattavat ydinvoimaa siirtymävaiheen energiamuotona vaan hän sanoi että voin kuvitella että ne jotka kannattavat ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tämän vuoksi on korkea aika että viimeistään nyt yliopistoille myönnetään rahoitus siihen että ne selviytyvät työnantajamaksusta joka tämän yliopistolain myötä on niille tullut

tänään tulivat temin tuoreet luvut

siksi uudistuksella on varmistettava että ihmisten yhdenvertaisuus oikea aikaiset ja saavutettavat palvelut turvataan kaikille kansalaisille

mutta arvoisa puhemies kun nyt sain puheenvuoron niin haluan todeta edustaja sasille sen että rosatom on virheratkaisu jos halutaan vähentää venäjä riippuvuutta sillä polttoaine tulisi venäjältä teknologia tulisi venäjältä ja laite tulisi venäjältä ja lisäksi kyseessä todellakin on yhtiö joka edelleen vastaa venäjän ydinasehuollosta

ja mitä tulee tähän yhteiskuntasopimukseen jota täällä on kiitelty niin siinähän itse asiassa siirretään taas matalapalkkaisilta naisaloilta rahaa yksityisten yritysten tukemiseen

arvoisa puhemies

vastikään eduskunnan käsittelyssä olleesta ihmisoikeusselonteosta ilmenee että eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt havaintoja taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisen ongelmista

miten hallitus aikoo vastata siitä että kokonaisuus tästä yhteiskuntasopimuksesta on sitten kuitenkin lopulta oikeudenmukainen ettei vain kiusata taas pienipalkkaisia naisia

miksi hallitus ei kuunnellut asiantuntijoita ja esittänyt sote alueille riittävän laajaa väestöpohjaa jolla taattaisiin riittävä osaaminen ja voimavarat kaikille sote alueille

tätä me emme halua suomeen

sosiaali ja terveysvaliokunnan kuulemisissa ilmeni esimerkiksi että vammaisten lasten sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuudessa on puutteita ja että vammaisten laitoshoidossa esiintyy erilaisia epäyhtenäisiä käytäntöjä

ja lisäksi suuri osa ydinvoiman kannattajista ei halua nimenomaan tätä ratkaisua suomeen

kansalaisilla on oltava mahdollisuus arvioida millaisilla argumenteilla meille kaikille elintärkeiden palveluiden tulevaisuudesta tehdään päätöksiä

kysyisinkin ministeriltä miten päätöksenteossa ja toisaalta päätösten seuraamusten valvonnassa voitaisiin aikaisempaa paremmin huomioida myös tämä perusoikeusnäkökulma kun tai jos tulevinakaan vuosina ei leikkauksilta vältytä

hallituksen malli on riittävän hyvä jotta siitä voidaan lähteä liikkeelle

yhteistyön terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on pelattava ihmisen hyväksi

sinänsä edustaja zyskowiczin analyysi oli kiinnostava mutta olen kyllä vihreänä poliitikkona sitä mieltä että me vihreät emme tee tuonkaltaista vastakkainasettelua

toimivilla palveluketjuilla on varmistettava ettei yksikään ihminen jää välitilaan jossa häntä koskeva tieto ei liiku eikä kukaan vastaa potilaan ja hänen perheensä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista

kyllä meille on aivan yhtä tärkeää se että autetaan yrityksiä työllistämään ihmisiä

olemme esimerkiksi täällä tänään ehdottaneet että voisimme auttaa yrityksiä siinä että ne voisivat nykyistä helpommin palkata ensimmäisen työntekijän

syrjäytyneiden nuorten parissa työtä tekevä vamos ry on todennut että syrjäytymisen taustalla on usein meillä vallalla oleva pois lähettämisen kulttuuri

sitten toisaalta ihmisten auttaminen siten että ihmiset voivat ottaa työtä vastaan työllistää itse itsensä esimerkiksi yrittäjämäisesti myöskin auttaa synnyttämään uutta yritystoimintaa se luo meille uusia yrityksiä jotka puolestaan voivat työllistää ihmisiä